arvoisa puhemies

hallituksen lähtökohta on ollut että tarvitaan toimenpiteitä sekä työuran alkupäähän että me saamme nuoret nopeammin työelämään myöskin tietenkin opintoihin ja keskivaiheelle koska jokainen työttömyyspäivä lyhentää työuria

mitä konkreettista hallitus on tekemässä veronkierron torjumiseksi ja oletteko te valmis päivittämään tämän kansainvälisen veronkierron vastaisen torjuntaohjelman ja tuomaan sen myöskin eduskuntaan keskusteltavaksi

arvoisa puhemies

sopimusluonnoksessa ehdotetaan muun muassa tavoitteita paikallisen sopimisen lisäämiseksi julkisen sektorin palkkakehityksen rajoittamiseksi sekä ehkä mikä häkellyttävintä esityksiä tasaveroon siirtymiseksi

tässä tilanteessa elvytyksen lopettaminen ja talouspolitiikan kiristäminen sisältävät suuren riskin siitä että ajaudumme uudelleen laskukierteeseen

minä toivon että pidättäydytään myöskin yritysten johdon palkkioiden korottamisesta ja minä toivon että tätä ilmarisen esimerkkiä nyt noudatetaan laajemmaltikin elinkeinoelämässä koska tämänkaltaisella luottamuksen rakentamisella myös vaikutetaan siihen miten työmarkkinaratkaisussa perjantaina tulee käymään kun sopimukset toivottavasti syntyvät

ne ovat suomen nato yhteistyö puolustusmäärärahat euroopan unioni ja sen naapuruussuhteet yhdysvaltojen uusi ulkopolitiikka ja kehitysyhteistyö

meistä ei kukaan tiedä miltä kansainvälinen taloustilanne keväällä näyttää joudummeko me tekemään lisää ikäviä päätöksiä julkisen talouden turvaamiseksi ja sen takia meidän täytyy osana tätä kehysvalmistelua myöskin katsoa nämä liikennehankkeet ja arvioida pystymmekö tuon tarvittavan rahoituksen löytämään

meidän ei pidä ajatella että euroopan unioni on joku uusi kreml missä ei saisi omia kansallisia intressejään edustaa

mielestäni edustaja kalli osui naulan kantaan koska jokainen suomalainen omalla kulutuskäyttäytymisellään voi myöskin vaikuttaa siihen onko suomessa tulevaisuudessa suomalaista elintarviketuotantoa ja sitä kautta myöskin suomalaista työtä

odotamme hyvin suurella mielenkiinnolla kuinka suuren arvon hallitus tulee antamaan tälle taxellin komitean mietinnölle koska ministeri lindenin vastaus täällä osoitti juuri sen että esimerkiksi ylen rahoitusta koskevan parlamentaarisen työryhmän osalta hallitus ei aio kuitenkaan kunnioittaa sitä eikä myöskään puolustus ja turvallisuuspoliittisen selonteon osalta

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti piti sisällään enemmän asioita kuin keskustan vaihtoehto mutta jäin kyllä todella miettimään perussuomalaisten talousosaamisen perään koska tässä tilanteessa edustaja soini ja kumppanit jossa me lähes voi sanoa viikoittain kuulemme uutisia yt neuvotteluiden alkamisesta kuulemme uutisia valitettavista irtisanomisista työmailla te esitätte miljardin lisäveroa yrityksille

me pyrimme synnyttämään uusia työpaikkoja me pyrimme antamaan työttömänä oleville ihmisille mahdollisuuden kouluttautua saada sitä kautta edellytyksiä löytää itsellensä työtä

totta kai meidän täytyy hakea yhdessä muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa ratkaisua tähän ongelmaan joka on yhteinen ja josta tulee myös aidosti uhkakuvia suomen talouden ylle mutta kyllä lähtökohdan pitää myöskin kansainvälisessä yhteistyössä olla se että on omat kannat jotka uskalletaan tuoda esille

ja sitten myöskin loppupäässä on katsottava miten me huolehdimme siitä että eläkkeellesiirtymisikä eli se todellinen ikä jolloin ihmiset siirtyvät eläkkeelle siirtyy

niin kuin ministeri koskinen täällä aikaisemmin viittasi itse asiassa hallitus kävi juuri joulun alla hyvän keskustelun sekä lähiruoka että luomuruokaohjelmasta ja olen itsekin tavannut maataloustuottajia ihan lähiaikoina ja kuullut myöskin heidän näkemyksiään muun muassa uudesta kilpailulainsäädännöstä jota hallitus on edistämässä vähittäistavarakaupan osalta

nyt niistä vielä viime metreillä neuvotellaan

linja on selkeä

eli kaikki tähtää siihen että me pystymme nostamaan työllisyysastetta ja sitä kautta myöskin parantamaan kestävyysvajetta joka valitettavasti on suomalaisessa yhteiskunnassa ja julkisessa taloudessa iso haaste

ilmassa ja keskustelussa on ollut esillä erilaisia ratkaisuesityksiä joilla tätä akuuttia talouskriisiä euroopassa pystyttäisiin hoitamaan

kyllä tämä myöskin muissa euroopan maissa ymmärretään ja näin ollen en usko että tällä vakuusneuvotteluprosessilla on minkäänlaista merkitystä maatalousneuvotteluihin tai rakennerahastoneuvotteluihin jotka tulevaisuudessa tullaan käymään

puheet kulutusverojen nostamisesta ovat juuri sitä tasaverolinjaa jota suomessa on kokoomus jo pitkään ajanut ja jossa keskustakin on mukana kannattamassa arvonlisäverojen nostoa

pidän hyvin tärkeänä sitä että suomalaiset kokevat olonsa turvalliseksi ja että he voivat luottaa siihen että jos jotain tapahtuu niin apua on myöskin poliisin palveluiden osalta saatavilla

arvoisa puhemies

keskeisiä ovat kansalliset toimet ne toimet joita olemme niin me suomen eduskunnassa kuin ovat myöskin tietenkin ennen kaikkea näissä ylivelkaantuneissa maissa kansalliset parlamentit tekemässä

tärkeää olisi että hallitus pääsisi keskenään samaan loppupäätelmään

uskon että kaikki nämä toimenpiteet joita hallitus on omalta osaltaan tekemässä luovat edellytyksiä suomalaiselle elintarviketeollisuudelle ja myöskin alkutuotannolle mutta siihen tarvitaan myöskin suomalaisia kansalaisia mukaan ja sen takia ehkä eetterin välitykselläkin on hyvä vedota suomalaisiin

minä ymmärrän että politiikkaan kuuluu hämmentäminen mutta ehkä nyt kuitenkin kansalaisia kohtaan olisi reilua ja rehtiä se että jos täällä ministeri koskinen on monta kertaa todennut mitä hallitus tulee tekemään ja täällä on vahvistettu se useiden muiden ministerien toimesta niin uskottaisiin se mitä täällä puhutaan eikä yritettäisi kyseenalaistaa

jokainen neuvottelu on oma prosessinsa ja ehkä jos jotain niin jatkossa suomi muistetaan maana joka ei joka asiassa anna periksi viime tipassa kun ollaan selkä seinää vasten vaan uskaltaa pitää kiinni myöskin omasta kannastaan loppuun asti

tilanteessa jossa nyt suomalaiset yritykset ovat suurissa vaikeuksissa isojen haasteiden keskellä yrittävät kamppailla siitä että työntekijät voitaisiin pitää yrityksissä eikä tarvitsisi ketään irtisanoa te esitätte heille miljardin lisälaskua

arvoisa puhemies

paisuvaa työttömyyttä ei saa hyväksyä

eurooppa tarvitsee oikeudenmukaisuutta

väliaikaisen mekanismin toimintakyvyn parantamista josta euroryhmä päätti viime viikolla kansainvälisen valuuttarahaston mukaan tuomista kriisin hoitoon mitä suomi on pitkään ajanut ja siinä myöskin tuloksia viime aikoina saavuttanut ja sitten pysyvän kriisimekanismin käyttöönottoa

arvoisa puhemies

ostakaa suomalaista

tämän on oltava myöskin suomen sanoma edessä olevissa huippukokouksissa

jälleen kerran te yritätte puhua mustaa valkoiseksi mutta totuus nyt vain on se että sekä euroopan unionin komissio oppositio että myöskin talouden asiantuntijat arvostelevat tämän hallituksen talouspolitiikkaa

mutta me käymme tällä hetkellä parhaillaan valmistautumista kehysriiheen ja on selvää että kehysriihen yhteydessä joudumme myöskin ottamaan kantaa siihen miten poliisien resurssit tulevaisuudessa tulevat asettumaan ja miten poliisipalvelut pystytään kattavasti kaikkialla suomessa ihmisille turvaamaan

arvoisa puhemies

itse asiassa tällä hetkellä kansainvälisesti sekä tutkijoiden keskuudessa että myöskin talouden asiantuntijoiden keskuudessa ollaan erittäin huolestuneita eriarvoisuuden kasvusta

kasvavan työttömyyden pysäyttämiseen tarvitaan tuntuvasti isompia paukkuja kuin hallitus lisäbudjetissaan esittää

tämä edustajan viittaama niin sanottu velkarahastomalli on yksi asia joka on ollut keskustelussa mutta me emme suomessa ole pitäneet ajatusta euroopan tasoisesta

vähän hyviä puolia mutta yksi tuon arvonlisäveron hyvistä puolista on se että arvonlisäveron saavat vientiyritykset ja teollisuus vähentää menoista

arvoisa puhemies

yksi valitettava esimerkki on se että meidän työttömyytemme kasvaa ja meidän taloutemme supistuu monia muita euroopan maita enemmän

arvoisa puhemies

lyhyemmän ajan kasvun kannalta tärkeää on miten tietoliikenteemme toimii sekä millainen on teidemme rautateidemme siltojemme sekä satamiemme kunto

minusta näissä yhteyksissä kun olen kansainvälisissä kokouksissa myöskin suomen hallituksen toimia esitellyt on ollut erittäin hyvä kertoa hallituksen politiikasta

tämähän on arvonlisäveron mahdollisuus

se on mielestäni tässä tilanteessa oikea linja kun me emme aidosti tiedä minkälaiset talouskäppyrät meillä on puolen vuoden päästä edessä

pidämme tätä täysin kestämättömänä arvovalintana tilanteessa jossa ihmisten arjen turvallisuus horjuu ja valtio ottaa muutenkin miljardikaupalla velkaa alentaakseen muun muassa veroja

siitä että me kannamme huolta tulevaisuuden talouden kestävyydestä me teemme vaikeitakin päätöksiä joilla me taitamme velkaantumista ja ennen kaikkea vastaamme myöskin tähän kestävyysvajeeseen eli saamme tulot ja menot tasapainoon pitkällä aikavälillä mutta tästä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta emme kuitenkaan unohda heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä vaan pyrimme tukemaan heidän tilannettaan sekä palveluiden että myöskin tulonsiirtojen kautta

niin kuin muistatte tuohon ensi vuoden budjettiesitykseen sisältyy pienituloisille sosiaaliturvan indeksikorotus jolla on tarkoitus kompensoida pienituloisille ihmisille arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat kustannusvaikutukset

meillä ei ole varaa veronkevennyksiin

päinvastoin tämä hallitus joutuu kiristämään verotusta mutta se tehdään oikeudenmukaisella tavalla ja vain siitä syystä että me pystymme välttämään valtion ylivelkaantumisen ja turvaamaan hyvinvointivaltion rahoituksen ja sitä kautta ihmisten arjen palvelut

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

olen edustaja lehden kanssa samaa mieltä siitä että verovelat eivät todellakaan aina ole osoitus yrittäjän epärehellisyydestä tai harmaan talouden harjoittamisesta vaan varmasti monenlaisia tilanteita ja syitä on myöskin verovelan taustalla

nyt muutama kuukausi myöhemmin kun maa vaipuu syvään taantumaan ja kymmeniätuhansia ihmisiä irtisanotaan hallitus muuttaa parlamentaarisesti sovittua määrärahatasolinjaa ja lisää velkaa

edustaja wallin on siinä oikeassa että meidän tulee aina hieman tasapainoilla kuinka paljon me pystymme nostamaan alkoholiveroa ettemme ole sitä kautta sitten toisaalta myöskin kiihdyttämässä esimerkiksi naapurimaasta virosta alkoholin tuontia suomeen

samoin yli miljoonan euron arvoisille perinnöille on tulossa uusi veroluokka

mutta tämä teidän budjettitäydennyksenne kumisee onttouttaan se ei pidä sisällään juuri minkäänlaisia parannuksia näiden asioiden hoitamiseen

innovaatiojärjestelmämme on hajanainen ja tehoton

mutta jos katsomme kela maksun palautusta jota perussuomalaiset omassa vaihtoehdossaan esittävät tämä miljardin kela maksun palautus suomalaisille yrityksille kohdistuu juuri työllistäviin yrityksiin edustaja soini

itse asiassa olen sitä mieltä ja toivon että hallitus toimii myös sen mukaisesti että mikäli näissä neuvotteluissa ei edetä nopeasti niin suomi on myöskin valmis katkaisemaan tämän verosopimuksen

mutta on välttämätöntä että sen ohella että me tätä valtiontalouden alijäämää olemme sopeuttamistoimilla hoitamassa me katsomme myöskin pitkän aikavälin kestävyyttä ja siinä olennaista on rakenteelliset uudistukset

tuohon äskeiseen keskusteluun palaisin vielä sen verran että kyllä jokaisen kotitalouden tulee mitoittaa oma lainansa niin että siinäkin tilanteessa kun korkotaso joka nyt on poikkeuksellisen alhainen lähtee jossain vaiheessa todennäköisesti nousemaan niin siitä asuntoluotosta siinäkin tilanteessa selvitään

olisinkin kysynyt teiltä milloin te otatte vakavasti tämän kritiikin jota muun muassa talouden asiantuntijat ja eu ovat teitä kohtaan esittäneet

mutta olen käynyt sekä keskusteluja alkon edustajien kanssa että myöskin meidän vero osaston kanssa huolellisen valmistelun ja yhteinen arvio on se että tämä nosto jonka hallitus on nyt tekemässä alkoholiveroon on kuitenkin sen kaltainen että sillä ei olisi suuria negatiivisia vaikutuksia eli kielteisiä vaikutuksia eli käytännössä se ei johtaisi merkittävässä määrin alkoholin tuonnin lisääntymiseen

verovelkarekisteri itse asiassa on osa hallitusohjelmaa hallitusohjelman kirjausta ja sen taustalla on tavoite luoda työkalu tilaajavastuulain toteuttamiseen

arvoisa puhemies

mitä konkreettista hallitus on tekemässä veronkierron torjumiseksi ja ennen kaikkea oletteko te valmis tuomaan tuon kansainvälisen toimintaohjelman päivittämään sen ja tuomaan sen eduskuntaan

mielestäni on välttämätöntä että hallitus on etenemässä kuntauudistuksessa mutta uskon että se ei tule riittämään vaan me tarvitsemme myöskin muita rakenteellisia uudistuksia jotta voimme vastaanottaa sen haasteen että suomalainen väestö ikääntyy

tällä kela maksun palautuksella te olisitte rokottamassa juuri suomalaista teollisuutta suomalaista vientiteollisuutta suomalaisia yrityksiä jotka työllistävät ihmisiä

tänään saimme vattista arvion näistä tehdyistä veroratkaisuista ja sen mukaan tuloerot tulevat suomessa näiden päätösten toimesta pienenemään

yhteiskunnallinen tilanne ukrainassa on todella kärjistynyt viime päivinä ja ne uutiset joita itse asiassa oikeastaan koko ajan ukrainasta meille välittyy kertovat sen että tilanne yhteiskunnassa ukrainassa tällä hetkellä on erittäin vakava

vaikka pankeilla on tässä oma vastuunsa siitä olen edustaja korhosen kanssa samaa mieltä niin kuitenkin viime kädessä jokaisen asuntolainan ja ylipäänsä luotonottajan pitää kantaa itse vastuunsa siitä että tuosta luotosta tullaan selviämään

arvoisa puhemies

samal la odotamme esitystä teollisuuden sähköveron poistamisesta jotta metsäteollisuutemme pääsisi ruotsin kanssa tasavertaiseen kilpailutilanteeseen

arvoisa puhemies

siinä edustaja soini on oikeassa että tämä vakuusratkaisu ei poista tätä euroopan talousongelmaa ja tätä euroopan talouskriisiä

edustaja pekkarinen minä en kannattanut aikoinaan kela maksun poistamista ja olin silloin sitä mieltä että yrityksillä siinä tilanteessa meni vielä suhteellisen hyvin mutta tässä tilanteessa yrityksillä ei todellakaan mene niin hyvin että yrityksille voitaisiin miljardiluokan lisälasku palauttaa

arvoisa puhemies